aikaisemmin tulojen vaikutusta eliniänodotteeseen ei ollut meillä tutkittu joten tämä on erittäin merkittävä tutkimustulos ja kertoo hyvin selvää kieltä meidän terveydenhuoltojärjestelmästämme

edustaja satoselle

minusta ei ole samantekevää se mitä hallitus on ylestä nyt päättänyt suhteessa siihen onko yle kehyksissä vai ei jos ajattelee että kuitenkin parlamentaarinen sopimus on olemassa siitä että yle on kehysten ulkopuolella

on erittäin tärkeää että nämä omistajaohjauksen verolinjaukset velvoittavat valtionyhtiöitä niin kuin pääministeri totesi

nyt te kuitenkin olette jättämässä muun muassa makeran ja asuntorahaston kehyksen ulkopuolelle ettekä niiden asemaa ole millään lailla nostaneet esille

me vihreät olemme tätä pitkään ajaneet

arvoisa ministeri suomessa on pitkään puhuttu siitä että meidän monikanavainen rahoitusmallimme pitää yllä eriarvoisuutta terveydenhuollossa

edustaja kai mykkäselle joka oli huolissaan siitä että tästä läpinäkyvästä raportoinnista ja verovastuullisuudesta voisi olla jotain haittaa valtionyhtiöille haluan sanoa sen että erityisesti valtionyhtiöitä koskee tämmöinen yhteiskuntavastuullisuus eettisyys se että huolehditaan omista yhteiskunnallisista velvoitteista on se toiminta sitten suomessa tai on se kehittyvissä maissa jolloin on aivan oikeudenmukaista että ne maat saavat ne verotuotot jotka niille kuuluvat

mitä aiotte tehdä jotta mahdollisimman pikaisesti voidaan ottaa vakavasti tämän edellä mainitun tutkimuksen tulokset ja ryhtyä kriittisesti tarkastelemaan monikanavaista ter veydenhuollon rahoitusmallia ja päästä siihen että kansalaiset olisivat nykyistä tasavertaisemmassa asemassa suhteessa terveyspalveluihin

tästä suomi kuntoon ja suomi myyntikuntoon keskustelusta haluaisin sanoa sen että meidän vihreiden näkemys on se että silloin voidaan myydä kun se on strategisesti mielekästä mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä että voidaan luoda suomalaiselle yhteiskunnalle uutta kestävää kehitystä joka on esimerkiksi ympäristöystävällisesti mielekästä ja josta saadaan uusia vientituotteita ulkomaille

arvoisa puhemies

sinänsä pidän yliopistolla työskennelleenä monia tämän uudistuksen sisältämiä asioita erittäin tervetulleina

mutta kun keskustellaan yliopiston itsehallinnosta on kuitenkin niin että voimme jatkaa keskustelua siitä miten se meidän yhteinen tavoitteemme joka on tieteen ja tutkimuksen ja opetuksen vapauden takaaminen joka sisältyy tähän esitykseen ei mitä se minulle kaiken turvan edustaja kaikkein parhaiten turvataan

arvoisa pääministeri sipilä olen jostain syystä pitänyt teitä miehenä jolle heikoimmista huolen pitäminen on myös tärkeää

hallitus leikkaa kaikkein eniten köyhimmiltä mutta te olette sitä mieltä että rikkaat voivat luopua vapaaehtoisesti osasta palkkaansa jos haluavat

eduskunnan tietopalvelun mukaan hallituksen päätöksillä kasvatetaan tuloeroja pienituloisuusastetta lapsiköyhyysastetta vanhusköyhyysastetta

arvoisa pääministeri arvoisa hallitus miten teidän omatuntonne sallii tällaisen politiikan

osallistuin paitsi perustuslakivaliokunnassa myös sivistysvaliokunnassa tämän yliopistolain ratkaisevaan käsittelyyn enkä ollenkaan voi ymmärtää nyt jäsenten viitamies ja arhinmäki näkemystä siitä että tämä laki ei olisi sivistysvaliokunnan käsittelyssä muuttunut laisinkaan tai että siellä ei oltaisi otettu perustuslakivaliokunnan näkemyksiä huomioon

sivistysvaliokunta teki perustuslakivaliokunnan esittämän muutokset kaikki ne joista perustuslakivaliokunta katsoi että ne on välttämätöntä tehdä ja sen lisäksi teimme monia monia hyviä lisäyksiä ja lausumia

mieleeni jäi erityisesti se kun eräässä ammattikoulussa rehtorit kertoivat että syy siihen miksi heidän on vaikea vastata nuorisotakuuhaasteeseen johtuu siitä että suuri osa ammattikoululaisista kärsii erilaisista mielenterveyden ongelmista

me lisäsimme lakiin muun muassa semmoisen huomautuksen että työnantaja ei saa yliopistoissa toimia tavalla joka rikkoisi tai vaarantaisi tieteen taiteen ja opetuksen vapautta

suuri osa

samoin otimme hyvin tiukan kannan siihen milloin yliopistoissa saa käyttää määräaikaista työvoimaa ja tämä on huomattava parannus aikaisempaan

joka tapauksessa yksi tämän kauden parhaita uudistuksia mielestäni opetusministeriön puolelta tulleista lakiesityksistä on se että toiselle asteelle vihdoin saadaan vastaavat oppilashuollon palvelut kuin on ollut perusopetuksessa

opposition välikysymys tarjoaa tälle eduskunnalle tässä viimeisessä istunnossa mahdollisuuden keskustella euroopan talouden vakauttamiseksi tehtävistä toimenpiteistä

nyt on kuitenkin ilmennyt että kunnissa ei olla ryhdytty toteuttamaan tätä lakia huolimatta siitä että olemme myös budjetissa budjetoineet erikseen rahaa tämän lain toteuttamiseen

toistaiseksi on ajateltu että on myös meidän suomalaisten etu että yhteinen valuutta alue pysyy vakaana eikä yksikään maa romahda konkurssiin

päivähoitolain ajantasaistamista ja sen porsaanreikien paikkaamista on odotettu pitkään ja sitä on luvattu jo monessa peräkkäisessä hallitusohjelmassa

ensin te leikkaatte yliopistoilta satoja miljoonia euroja te leikkaatte enemmän kuin yksikään toinen hallitus itsenäisen suomen aikana

aloitteellani esitin muutoksia päiväkotien ryhmäkokoihin sekä hoidosta ja kasvatuksesta vastuussa olevien aikuisten ja lasten suhdelukuun

uskotteko te että itä suomen yliopisto olisi kajonnut tähän maineikkaaseen perinteiseen opettajankoulutuslaitokseen ellei sen olisi pakko hakea säästöjä jostakin

jatkossa tulisi keskustella siitä millaisiin pitkän aikavälin ratkaisuihin olemme esimerkiksi niin sanotun kilpailukykypaketin puitteissa sitoutumassa tai valmiita sitoutumaan

euroopan talouden vakauttamistoimenpiteissä ei pidä enää olla kyse tulipalojen sammuttelemisesta vaan painopisteen on oltava uusien pelisääntöjen luomisessa

se tarkoittaa sitä että sen jälkeen kun yliopistot on ensin laitettu polvilleen ja pakotettu hakemaan säästökohteita opetusministerin ei ole hyvä enää mennä ohjeistamaan mitä sopii leikata ja mitä ei

arvoisa puhemies

yliopistojen autonomia tarkoittaa sitä että yliopistot yliopistolain puitteissa etsivät niitä säästökohteita joista ne voivat säästää ilman että niiden tehtävä joka yliopistolaissa on määritelty vaarantuu

opetus ja kulttuuriministeriön budjetin ilonpilkahduksia ovat panostukset opetusryhmien pienentämiseen samoin kuin panostus nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen

aiemmissa erityisesti kokoomuksen puheenvuoroissa on esitetty epäilyksiä koskien sitä onko ryhmäkoon maksimikoon määrittäminen tärkeää ja millaisia ongelmia siitä voi seurata erilaisille päiväkodeille

nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön avulla yhteiskuntatakuu voidaan ehkä saavuttaa jos samalla taataan opiskelupaikka kaikille toisen asteen opiskelijoille

vaikka päivähoito on parantanut yhteiskunnan tasa arvoa ja äitien mahdollisuutta osallistua työelämään ei pidä ajatella että päivähoito ja varhaiskasvatus olisivat olemassa vain työelämän tarpeita varten eikä työelämän joustoja pidä toteuttaa lapsen kustannuksella

yksityisten sijoittajien ja pankkien on kannettava nykyistä suurempaa vastuuta

haitallisen spekulaation kitkemiseksi ja rahoitusmarkkinasektorin vastuun kartoittamiseksi on otettava käyttöön transaktiovero josta itse sivumennen sanottuna olen tehnyt toimenpidealoitteen jo yli kaksi vuotta sitten

siksi on olennaista päivittää päivähoitolakia ja nimenomaan siitä näkökulmasta että ymmärrämme niin päivähoidon kuin varhaiskasvatuksenkin olevan lapsen oikeus

suomen tulisi eussa ottaa voimakkaasti kantaa näiden sääntelymekanismien puolesta

valtiovarainvaliokunta esittää toivomuksen että tulevissa talousarvioissa tutkimusrahoituksesta ja yliopistojen valtionrahoituksesta huolehdittaisiin kokonaisuutena niin etteivät mahdollisuudet korkeatasoiseen tutkimus ja innovaatiotoimintaan tai yliopistokoulutukseen heikenny

lopuksi täytyy ihmetellä perussuomalaisten ryhmän linjaa kun he samaan aikaan vaativat eusta eroamista ja sitä että eun sisällä otetaan käyttöön erilaisia markkinoita sääteleviä mekanismeja

valiokunnan on syytä pohtia mitä me tarkoitamme varhaiskasvatuksella ja toiseksi mitä puolestaan tarkoitamme päivähoidolla mikä on päivähoidon ja mikä on varhaiskasvatuksen sisältö ja suhde toisiinsa

miten perussuomalaiset aikovat yhdessä eu maiden kanssa neuvotella esimerkiksi vaikka transaktioverosta tai pankkiverosta jos he ovat eun ulkopuolella

myös aiemmissa puheenvuoroissa on kiinnitetty huomiota siihen että yliopistokoulutuksen saaneista lastentarhanopettajista on päiväkodeissa kova pula

ei taida onnistua

valtiovarainministeriössä tätä yhtälöä kannattaa miettiä hyvin tarkkaan

on tärkeää että nimenomaan lainsäädännöllä turvataan erilaisista lähtökohdista ponnistavien lasten yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen

viime kaudella hyväksytyn yliopistolakiuudistuksen vaikutuksista on tekeillä opetusministeriön arviointi ja se tulee eduskuntaan ja sivistysvaliokuntaan ilmeisesti jo ensi keväänä

arvoisa puhemies

yliopistoilta on nimittäin kantautunut huolestuttavia uutisia

olemme saaneet kuulla että uuden yliopistolain myötä esimerkiksi kuilu työsuhteessa tutkimusta tekevien ja apurahalla olevien tutkijoiden välillä on kasvanut

jotkut laitokset ovat alkaneet systemaattisesti periä työtilavuokraa apurahatutkijoilta ja käytännössä pakottaneet apurahatutkijat lähtemään yliopistolta

päiväkodissa kuten kaikissa muissakin työpaikoissa joissa työskennellään lasten tai nuorten hyvinvoinnin eteen moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden välillä on olennaista

tämä ei ole viisasta sillä apurahatutkijat ovat yliopistojen merkittävä voimavara ja heidän tutkimuspanoksensa vaikuttaa merkittävästi yliopistojen tulokseen erityisesti niillä humanististen ja yhteiskuntatieteiden aloilla joilla on paljon apurahatutkimusta ja tutkijoita

kun opetusministeriö tekee arviointia yliopistolain seurauksista ei pidä turvautua siihen argumenttiin että yliopistoilla on nyt autonomia ja ne tekevät sen turvin mitä haluavat

perussuomalaisille tiedoksi että kuntauudistus on tietysti vaan pelkkä väline ja se mikä on päämäärä on sosiaali ja terveyspalveluiden parantaminen

martha nussbaumia siteeraten

sivistys on talouskasvua tärkeämpää

demokratia tarvitsee humanisteja yhteiskuntatieteilijöitä ja muita kriittisiä ajattelijoita joilla on rohkeutta kyseenalaistaa sellaiset itsestäänselvyydet kuin talouden ensisijaisuus ihmisoikeuksiin ja koulutukseen nähden

vai haluatteko te että suomessa on kuntia jotka tekevät rääkkylän ratkaisuja että kaikki terveyspalvelut tilataan sitten yksityisiltä

te kovasti kritisoitte täällä yksityisen sektorin pullistumista mutta sitten kun pitäisi tehdä ratkaisuja joilla saadaan tasa arvoa tähän maahan niin ei käy

siksi olen ollut erittäin iloinen siitä että opetusministeri gustafsson on ottanut erityiseksi huolekseen koulutuksen tasa arvon ja haluaa taistella koulujen eriytymistä ja periytyvää koulutuksen eriarvoisuutta vastaan

tosiaankin tutkimusten mukaan tulevaisuudessa ainoastaan muutama prosentti työpaikoista on sellaisia että niissä pärjää ilman mitään peruskoulun jälkeistä koulutusta

toivon että eduskuntaan tuodaan mahdollisimman pian myös selvitys siitä millä kaikilla keinoilla koulutuksen eriarvoistumista vastaan aiotaan kamppailla

koulutuspolitiikassa juuri eriarvoisuuden kasvu on kaikkein tärkein kysymys juuri nyt

arvoisa puhemies

tässä keskusteltiin siitä tekikö sivistysvaliokunta ne muutokset joita perustuslakivaliokunta edellytti ja kyllä teki

eli siis tällä hetkellä koulutuksen tasa arvo on todella suurta suomessa ja tällä kesulla nimenomaan pyritään siihen että lisätään aloituspaikkoja siellä missä niistä on suurin pula

ja kuten kuulitte tässä moneen kertaan opetusministeriltä niin kun otetaan huomioon nuorison väheneminen pohjois suomessa niin siihen nähden koulutuspaikkoja jopa paikoitellen tulee lisää

eli on aivan turhaa lietsoa sellaista vastakkaisasettelua että täällä ikään kuin epäreilusti lisättäisiin etelään opiskelupaikkoja kun näillä toimenpiteillä korjataan sitä vääristynyttä tilannetta joka on syntynyt väärän aluepolitiikan seurauksena suomessa monen vuosikymmenen aikana

mutta se mitä perustuslakivaliokunta edellytti oli se että työnantajan direktiovaltaan täytyy puuttua mikäli palvelussuhteessa tapahtuu muutos ja se on asia jonka me olemme tehneet

kiitos arvoisa puhemies

jos hallitus olisi tehnyt vaikuttavuusarviointilaskelmat te olisitte havainneet esimerkiksi sen että kun te heikennätte kotona asumisen mahdollisuuksia niin te lisäätte laitoshoidon tarvetta ja sehän on se kaikkein kallein asumismuoto josta suomessa on haluttu päästä eroon

arvoisa puhemies

te lisäätte toimeentulotuen tarvetta kun köyhä eläkeläinen ei enää pärjää asumistuellaan

toivoisin että tässä salissa käytäisiin analyyttistä keskustelua siitä mitä tämä valinnanvapaus tarkoittaa

ja kuten ainakin ministeri rehula jota kovasti aikaisemmin olen arvostanut hyvin tietää niin toimeentulotuki on sellainen tuen muoto joka ei tue työssäkäyntiä toisin kuin tuore ministeri mäntylä tässä väittää

kyllä ihmiset ansaitsevat sen että täällä käytetään asiallisia perusteluita ja mielestäni tässä keskustelussa nyt suurin ongelma on se että hallitus ei näköjään ole päättänyt miten valinnanvapaus toteutetaan tai sitten te ette meille sitä kerro

arvoisa puhemies

pitääkö opposition tehdä nyt esimerkiksi välikysymys tästä aiheesta jotta te tuotte meille sitten vastauksen ja kerrotte mitä valinnanvapaus teille tarkoittaa

pääministeri totesi esittelypuheenvuorossaan että on tärkeää että euroopan talouden vakauttamisesta keskustellaan täällä eduskunnassa

suomalaisten poliittisten päättäjien ja kansalaisten on oltava mahdollisimman hyvin perillä siitä mistä näissä vakauttamispäätöksissä nyt on kyse

kuten ollaan täällä todettu niin esimerkiksi sosiaalipalveluiden avaamiseen liittyy monenlaisia viranomaisvastuita kysymyksiä siitä miten sitten taataan että potilastiedot ovat kaikkien saatavilla ja niin edelleen

tämän lisäksi on kuitenkin erittäin tärkeää käydä keskustelua niistä pitkän aikavälin tavoitteista joihin suomi ja muut jäsenmaat ovat niin kutsutussa kilpailukykypaketissa nyt sitoutumassa

on kuitenkin oltava hyvin tarkkana että tällaista sopimuksen muotoa ei käytetä siksi että sillä tavalla voidaan ohittaa demokraattisen keskustelun ja kansallisten parlamenttien ratifioinnin aiheuttamat hidasteet jotka toisenlaiseen sopimusmenettelyyn liittyvät

arvoisa rouva puhemies

vakausväline tulee saada toimintaan mahdollisimman nopeasti kun kriisi on akuuteimmillaan mutta pitkän aikavälin sopimuksia pitää voida käsitellä demokraattisella menettelyllä aivan kaikessa rauhassa

arvoisa puhemies